olemme viitanneet tältä osin useisiin asiantuntijalausuntoihin viime marraskuu

suharton yli kaksi ääntä nyt yksi eijan tupossa puustoisten uskontojen vuoksi mietin että kylpylää tuskat yhdeksän eli kyllä vasta

jatkamme vielä toisen kierroksen debattia

ennakkoesteillyt kahdeksan stefan de

nyt on suuri riski että tämä heinäkuun alun arvonlisäveron nosto tulee erittäin herkässä taloustilanteessa syömään tätä tulevaisuuden kasvua minkä asiantuntijat ja myös pääministeri vanhanen kauppalehden haastattelussa tunnusti

hämmästyksekseni huomasin että syy siihen että suomi joutuisi jättämään tämän rauhanturvaoperaation on se että polttoainehuolto ei toimi ennen sadekautta

arvoisa

seuraavat edustajat ovat äänestäneet

pysyvä pelko kolmekymmentä yksi

onko joitain semmoisia toiveita heidän suunnallaan joissa hallitus voisi toimia kiistan ratkaisun hyväksi

niiden mukaan suomen talouskasvu on ollut hitaampaa kuin verrokkimaiden suluissa ruotsi ranska iso britannia ja sveitsin

ylityödusta muster on uskoakseni muodostama

yleistys tuolit yritys ottaisi osoitettu päättyneeksi ehdotusta tekemistä varten yrittää paluuta nyt uskon vasen käsi kylpylän tekemä muutosehdotuksen

arvoisa puhemies

sitten on selvä että osa ehdotuksista on sellaisia että ne eivät ole yksinkertaisia ja voi kysyä ovatko ne edes mahdollisia tai järkeviä

edustaja anttila ja arhinmäki racssä elomaa eerola hautala kauko lehtomäki immonen tiainen soukola haapanen kalliorinne ja

työllisyydestä ja talouskasvusta huolehtimalla yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta lisäämällä ja kansalaisten turvallisuudesta huolehtimalla

äänestyksen

eivätkä välitä mutta yli forssa laakso

julkisen talouden menestyksen ehto on kuitenkin toimiva talous terve talouskasvu korkea työllisyysaste työllisyyden paraneminen vaikeuksissa ja kaikki politiikka mikä tähän liittyy

perustelin sillä rosa puolestaan edusti mustajärvi

se on masentava uutinen joka tarkoittaa sitä että avustustoiminta muun muassa kirkon ulkomaanapu jää tyhjilleen ei voida suojata näitä humanitaarisia kuljetuksia ja jää kysymään miten tässä nyt näin kävi

sorvaa muita seitsemän ja antoi tylyt kolme yli yhdeksäntoista puissa joten jos kuntoutukseen miten

uudelle esti lehden syy

puhemiesten esityksen vara kymmenen josta jyrki aho arvioita kuin nesteen ei kannata

uudemmat tutkimukset vahvistavat eurokriittistä näkemystään makrotalouden konsultoi konsulttitoimistokin jännä economicsin raportti kaksituhattakaksitoista

jaha tämä taitaa olla ministeri huovisen tonttia

se kiinnostaa varmasti eduskuntaa joka kuitenkin on lähtenyt siitä että nämä rahat ovat tarpeellisia jotta pitkäaikaistyöttömyys katkaistaan nuoria voidaan auttaa

myynti ja ostoilmoitus kolmetoista

voimme siis myönnetään että nyt pitää seisoa vaan niiden joilla tutkalla puhe voi

arthur miesten esityksen

tämä kokonaisuus taitaa herättää jonkun verran halua debattiin joten pyydän niitä edustajia jotka haluavat osallistua debattiin nousemaan ylös ja painamaan v painiketta

joensuussa

arvoisa puhemies kannattaa tutustua mustonen raisu voimisteluesitykset kaksi plus

että suomen vienti olisi noin viisitoista prosenttia korkeammalla tasolla jos suomella olisi oma valuutta analyysi perustuu tilastolliseen simultaatiomalliin tuloksen selittää se että suomen markka olisi ruotsin kruunun tavoin devalvoitunut voimakkaasti vuoden kaksituhattakahdeksan finanssit kriisin jälkimainingeissa ja näin parantanut vientisektorimme kilpailut cityn

äänestyksen

maijala alatalo käveli lapintie virtanen

niin koviksi ja ääntä kohonnut ylös neljä poissa kaksitoista eduskunta

tämä työ tuomisto kustannus ero puhemiesten

sitten lisäksi voi tietysti kysyä että jos nato ei pysty huolehtimaan islannin ilmatilan valvonnasta niin mihin ihmeeseen natoa tarvitaan

arvoisa puhemies

uotila tuul paineen

täytyy sanoa että joudun yhtymään näihin ihmetyksen sanoihin mitä edustaja lindtman tässä sanoi liittyen meidän valtiovarainministerimme kannanottoihin tässä krimin asiassa

vienti ja yksilöity

kysyn ministeri katainen teiltä oletteko te tehneet näiden valtaisien tulonsiirtovaikutusten arviointia

äänestyksessä

lakiehdotukset hylätään

läänikeskustelua varten ystävänpäiväristuksen kolmososiot voi myös joustojen kautta voisi löytää valtiovarainvaliokunta keskustelu päättynyt tähti puhemiesneuvosto ehdottaa että valtio vanhalle

pisintä ja ystävälliseen ns kaksikymmentäviisi ei pidä vastamajaa tai

rallin rules

se antaa sen mekaanisen kehikon miten alijäämiä niiden eri muodoissa ovat ne sitten rakenteellisia tai budjettitalouteen liittyviä arvioidaan ja missä vaiheessa erilaiset sanktiomahdollisuudet käynnistyvät ja millaisia selvityksiä joudutaan antamaan

sopanen kuusi joan kuusi yksi tyhjä poissa kuusi osku torrokset miten muka

nyt on kaadettava lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä joka hyväksyy lakiehdotukset äänestää jaa jos ei voittoa kun lakiehdotus

turunen kontulla

ennen vaaleja valtiovarainministeriö teki erittäin arvokkaan ja tärkeän selvitystyön kun julkistettiin selvitys siitä kuinka suuressa mittakaavassa valtio on takaajana erilaisissa lainajärjestelyissä mikä tosiasiassa on tietysti myös sitten suomen valtion riski ja näitä liittyy sekä yritystoimintaan että myös sitten eräin osin kotitalouksiin muun muassa asuntoluototuksen kohdalla

sittenhän se on varsinainen paperitiikeri joten luottaisin siihen että nato ja naton jäsenmaat haluavat jo oman kunniansa merkeissä huolehtia islannin ilmatilan tarpeellisesta valvonnasta ja siihen liittyvistä tehtävistä ja siinä sitten ovat mukana ne pohjoismaat jotka kuuluvat natoon kukin omien sitoumustensa mukaisesti

esityksen neljätoista

jos työsulku granholm esittelee

sotaa neljään toimeen kaksia poissa kolmetoista eduskunta voisi

äänestys

kun teillä on iso valmistelukoneisto tutkijoita niin oletteko tehneet arviota miten tämä vaikuttaa eri tuloryhmien pienituloisten suurituloisten tulonmuodostukseen tämä vero ohjelma jota te parhaillaan toteutatte

jos tökerua

en tunne en tiedä että kukaan eu maan ministeri olisi sanonut että krim on menetetty tapaus eikä tässä lausunnossa todellakaan ollut sanaakaan siitä että tämä olisi jokin väliaikainen menetys ja että vielä palattaisiin johonkin muuhun

sota eli gseitsemän ja antaneen danielia ei poissa kahdeksan eduskunta hyväksyi

sen amer

yhden ostama

hänninen

ja oliko isto pekkarisella anibal

telakkateollisuudelle tärkeät laivatilaukset on tehtävä nopeasti onhan siitä jo lähes vuosi kun ensimmäiset työryhmätyöt asiasta ovat valmistuneet mutta aivan liian moni näistä ehdotuksista on jäänyt makaamaan ministereiden pöytälaatikkoon

salongista hirvisaari heikkilä

ja nyt kaikki vastauspuheenvuoroa pyytäneet ovat saaneet vähintään yhden vastauspuheenvuoron

on myös arvioitu että metsäteollisuuden katkera ja kivulias siirtyminen pois suomesta kaksituhatta luvun aikana on johtunut ennen kaikkea suomen euro ja

joensuussa

haavisto ruohonen lerner raatikainen saarakkala

mustaketun herkkua onnistuneen esityksen kuusitoista

mutta sitä kysymystä tämä ei ratkaise miten toimia kasvun käynnistämiseksi eikä tämä raportti edes tunnusta sitä että eräin osin nämä julkisen talouden alijäämärajoitteet ja nämä menettelyt voivat olla ongelmallisia kasvun aikaansaannin kannalta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

satakaksi uusioan köysi pyydyksen ei puussa neljätoista jos kunto on omaksunut miten muka sankan lumikentillä muster pirttilahden ehdotus kuusi ei pyydä vastamajat on e

väristyksiä tusovka viiskytyks ja antakoon viisi eija tyhjenx poissa kaksitoista eduskunta

näissä päätöksissä näkyy se kädenjälki jota sosialidemokraatit ovat myös täällä peräänkuuluttaneet oikeudenmukaisuudesta ja vastuullisuudesta taloudenpidossa

jos tämä kivaa kun edistetään rusto louhelainen on toista maata

kyllähän tarpeellisia liikenneinvestointeja arvoisa ministeri väyrynen on koko maassa myös pääkaupunkiseudulla vaikkapa tämä metrohanke samaten ne hankkeet joilla on tehty varikkojen yhteydessä pasilassa korjauksia jotka palvelevat koko maata

carson kaksi ääntä kymmenen neljä poissa seitsemäs on maksanut niiden mukaisen kuvan minkä johdosta kaljus kahdeksantoista sitten voittaneesta mietintöä vastaan

äänestyksessä

pekkonen koivula

pidempi ahdistus or laihdutus ei

ennuste himo ja poimin skannatut mustekivellä

se oli siis poikkeama siitä miten eu maat tätä asiaa ovat käsitelleet ja poikkeama myös siitä mitä suomen puolesta on sanottu ja miten eduskunnan kannanotoissa asiaa on lähestytty

kaiken kaikkiaan siis näen niin että ulko ja turvallisuuspolitiikan puoli puolustus ja turvallisuuspolitiikan puoli ovat tulevaisuuden kehittyvää pohjoismaista yhteistyötä

on hyvin mahdollista että tarkastusvaliokunta haluaa myös tätä asiaa katsoa laveammalti sekä tämän kreikka lainan ja lainoituksen osalta että suomen takausvastuiden osalta yhteydessä näihin kotimaan vastuisiin

minä olen ihan aidosti huolissani siitä että finpron nimenomaan matkailuun liittyvät toiminnot eivät ole nyt riittävällä tasolla

lindströmin lohella mustajärvi

olisi kuulunut äänestää jaa

miten työjaosto palonen ehdotus kuusitoista eli vastuun

haavisto seurue sekä mustien raivoisa voimisteluesitys

satakahdeksan kostiainen takon viisi kuusi kaksi tyhjää poissa kaksi ja kolme eduskunta hyväksynyt miten

euroon liittymistä perusteltiin sillä että se toisi investointia ja parantaisi vientiä suomen investointiaste on kuitenkin euroaikana ollut alhaisempi kuin ennen tuhotyötsta yheksankytluvulla maa ja suomi on euroaikana hävinnyt suorien investointien määrässä selvästi euroopan ulkopuolelle jääneille

mietintö ja aidosti ohi kyllä vastaamaan

arvoisa puhemies